sitä kautta olisi paremmin mahdollisuus saada se jaloilleen ja aikanansa sitten pitkällä aikavälillä sen olisi mahdollista suoriutua myös veloistaan ja ennen kaikkea huolehtia kansalaistensa sosiaalisista oikeuksista paremmin kuin tällä hetkellä

siinä ei ole kysymys pelkästään rahasta vaikka rahalla on oma roolinsa vaan kysymys on siitä että yksittäiset kiinteistönomistajat eivät syystä taikka toisesta edelleenkään tiedä mitä juuri minulta odotetaan

niin kuin budjettikirjasta huomaatte tämä taso nyt sen lisäksi että käynnissä olevia hankkeita pysytään viemään eteenpäin tarkoittaa vain aivan muutamien uusien siirtoviemärihankkeiden sisällyttämistä valtion rahoituksen piiriin ja se on aika haasteellista

mutta siitä olen henkilökohtaisesti tyytyväinen että eduskunta on ehkä pannut merkille myös sen että suomi on koko ajan alkanut suhtautua myönteisemmin ja proaktiivisemmin tällaisiin aidosti globaaleihin innovatiivisiin rahoitusmekanismeihin

minulla ei vielä ole ihan varmaa lopullista viisautta siitä mitä ne voisivat olla mutta nyt meilläkin semmoisesta hienoisesta vastustelusta on siirrytty kyllä siihen että rupeamme itsekin kartoittamaan sitä mitä ne mekanismit voisivat olla

tutkimusmäärärahat ovat kaikilla hallinnonaloilla semmoinen niukka resurssi mutta mehän olemme tiivistäneet nyt olennaisella tavalla yhteistyötämme esimerkiksi maa ja metsätalousministeriön ja sen alaisten sektoritutkimuslaitosten kanssa juuri sen vuoksi että tällä luonnonvarasektorilla päästäisiin tehokkaammin hyödyntämään niitä resursseja joita meillä on

eli niin kuin te tiedätte aina yksistään rahallisen resurssin suuruus ei ratkaise sitä lopputulemaa vaan myös se miten me pystymme käyttämään niitä voimavaroja jotka ovat olemassa

mehän teemme aktiivisesti työtä sen eteen että nuo luonnontieteellisesti arvokkaat alueet saadaan suojelun piiriin

tällä hetkellä tätä työtä tehdään nimenomaan metson välinein

tietysti niiden jotka ovat mukana helsingin kaupungin päätöksenteossa ja muutenkin pääkaupunkiseudun paikallisessa päätöksenteossa on hyvä muistaa että alueen kaupungit ovat tällä alueella merkittäviä maanomistajia ja siksi olisi tärkeää että nuo alueet säilyvät suojelun piirissä

se on minusta aivan oikea kysymys

se on tosiasia että me siinä porukassa olemme ja meidän pitää yhdessä miettiä mitkä kaikki asiat siinä putiikissa kaipaavat remonttia ja millä tavalla me sitä remonttia pyrimme sitten viemään eteenpäin

minulle oli kuitenkin jonkinsorttinen pettymys herra pääministeri että te ette sanallakaan kommentoinut tätä suuren valiokunnan ansiokasta mietintöä jossa eduskunta on juuri pannut parhaan panoksensa siihen rakentavaan kehittämistyöhön ja niitten näkemysten esittämiseen miten euta pitäisi viedä eteenpäin

mutta siltä osin lainsäädäntövalmistelut ja myös aluerajauksia koskevat keskustelut ja neuvottelut ovat kesken eikä mitään lopullista päätöstä selkämeren kansallispuiston perustamisesta ole vielä tehty

kehitysyhteistyön vaikuttavuudesta on myöskin valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todettu mutta olennainen osa tätä vaikuttavuuttahan on johdonmukaisuus siis se että kehityskysymykset otetaan huomioon myös muilla kuin varsinaisen kehitysyhteistyöministerin politiikkavastuualueella

uskon että pallasyllästunturin kansallispuistolain muutoksesta me keskustelemme aivan lähiviikkoina täällä eduskunnassa joten en niihin detaljeihin mene tässä yhteydessä

ja siellä on kosolti kaikella lämmöllä ja kunnioituksella varteenotettavia vinkkejä ja neuvoja hallituksellekin liittyen taloudelliseen yhteistyöhön ekpn mandaattiin yhteisvastuun rajoihin pohjoismaiseen yhteistyöhön pohjoiseen ulottuvuuteen venäjä kysymykseen ja moneen muuhun

metso ohjelman osalta meidän uskomme on se että nyt kun puun hinta on alemmalla tasolla kuin se on ollut se mahdollistaa enempien suojeluhehtaareiden saamisen metso ohjelman piiriin kuin korkeammalla hintatasolla

aikanaan suomi oli tässä hyvässä etujoukossa etenemässä mutta nykyään kuuluu kyllä aika paljon kritiikkiä siitä että tämä johdonmukaisuus ei meillä ole juurikaan edennyt eikä meillä ole ehkä myöskään riittäviä rakenteita sille että se olisi arkipäiväisessä politiikan muodostamisessa keskeinen osa tätä kokonaisuutta

kun me tarvitsemme aitoa vuoropuhelua niin se ei voi olla tässäkään salissa sitä että esittelemme omia näkemyksiämme vuorotellen vaan todella näkisin hyvänä että myös tutustutaan toisten näkemyksiin ja kommentoidaan vähän niitäkin

samoin kysyisin siitä kun tässä puhutaan kehitysyhteistyörahoista onko tällä hetkellä teidän mielestänne balanssissa se mikä osuus kehitysyhteistyömäärärahoista käytetään esimerkiksi hallinnollisiin kysymyksiin

arvoisa puhemies

sen todellisuuden muuttumisesta johtuen katson itse aiheelliseksi että on pystyttävä tarkastelemaan kiihkottomasti ja rauhallisesti vesivoiman hyödyntämismahdollisuuksia tässä maassa on pystyttävä miettimään myös sitä miten tulvaisuuden lisääntymiseen vastataan ovatko altaat siinä vaihtoehtoja vai eivätkö ole

on hyvin huomionarvoista että venäjä on toiminut kaasuputken kansainvälisessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä espoon sopimuksen hengessä ja kirjaimessa vaikka se ei ole espoon sopimuksen sopimusvaltio

tiedätte aivan hyvin että se malli josta yvaa tehdään nyt pudasjärvellä ei valjasta luonnontilaista koskea

yksi keskeisiä yvan kysymyksiähän on juuri se miten voidaan turvata riittävän runsas vesijuoksu siinä luonnon koskessa myöskin sellaisissa olosuhteissa jos siellä olisi jokin allas

joka tapauksessa me tulemme jatkamaan keskusteluja venäjän kanssa sen osalta minkälaiset mahdollisuudet heillä olisi ratifioida tämä sopimus tai voidaanko luoda joitain muita sellaisia järjestelmiä joilla me pysyvästi pystymme turvaamaan että isoissa ympäristöhankkeissa tämä tieto rajan yli aina kulkee

valtioneuvostohan niin kuin tässä on tullut esille ottaa kantaa talousvyöhykelain mukaisessa järjestyksessä näihin asioihin mutta on erittäin tärkeää ja arvokasta että meillä on nyt tällä hetkellä hyvin kattava yleistieto näistä ympäristövaikutuksista ja että me olemme saaneet pyydetyt lisätiedot myöskin tanskalta ruotsilta ja venäjältä niihin kysymyksiin joita me olemme näiden maiden yvaan liittyen esittäneet

jätelain kokonaisuudistuksen yhteydessä on tarkoitus myös lainsäädännöllisin keinoin velvoittaa kierrätystasojen nostoon että me saamme kierrätystä paremmalle tolalle

korostamme siinä sitä että näitten fiskaalisten vaikutusten lisäksi kysymys on merkittävästä jätepoliittisesta ratkaisusta ja siitä näkökulmasta pitää myöskin jäteverokysymyksiä katsastaa

tältä osin on myönteistä että tämän hankkeen toteuttamistapa on kehittynyt ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana niin että tätä pohjan mylläystä ei tehdä lainkaan niin suuressa mitassa kuin ehkä siinä starttipisteessä oli tarkoitus vaan pohjan tasoittaminen tehdään ennen kaikkea laskemalla sinne pohjaan kiviainesta ja edes putken laskemiseen ei käytetä pohjaan ankkuroitavaa laskualusta

siellä on osittain sama kysymys kuin pudasjärvellä mutta vielä merkittävämmässä ja laajemmassa määrin kysymys myöskin natura arvoista

olen tänään saanut uutisviestin siitä että eduskunta keskustelee kaasuputkesta joskus lähiaikoina joten ehkä siihenkään keskusteluun ei tässä yhteydessä tarvitse mennä

ensinnäkin suomen natura alueverkoston täydennys meri naturan osalta on tarkoitus pienen viivästymisen jälkeen saada kuitenkin tässä keväällä eteenpäin eli sieltä tulee lisää suojelualueita

sitten lakiesitys selkämeren kansallispuiston perustamisesta saadaan myöskin tänne eduskuntaan tässä kevään mittaan

näistä toimenpiteistä

tämä ei ole jokotai kysymys vaan tämä on sekäettä kysymys

näistä uusista toimenpiteistä niin kuin tässä tulikin esille tutkitaan esimerkiksi nyt sitä voitaisiinko paikallisesti hapetuksella ratkaista joitakin ongelmia

mutta on hirveän tärkeää muistaa että se on ajatuksellisesti ja tavoitteellisesti hyvin lähellä sitä minkä me olemme toteuttaneet ja toteuttamassa ilmasto ja energiastrategian myötä eli on päästövähennystavoite ja sitten tehdään yksi kerrallansa täällä parlamentissakin konkreettisia päätöksiä jotka vievät meitä siihen päästövähennystavoitteeseen

edustaja modigilta voisi kysyä pidättekö lämmöstä talvella pidättekö te huomattavasti enemmän kivihiilellä tuotetusta lämmöstä kuin kotimaisella energialla tuotetusta lämmöstä

on todella muistettava tässä maatalouden puolella että suomessa on aika nopeaan tahtiin vähennetty kymmeniä prosentteja peltoon laitettavien lannoitteiden määrää eli sitä kautta ravinnekuormaa peltoon on pienennetty mutta se ei ole samalla tavalla heijastunut vielä näissä vesistöön valumisissa osittain sen takia että se vanha fosfori sieltä maaperästä huuhtoutuu kun sateisuus on ilmastonmuutoksenkin myötä lisääntynyt ja lisääntymässä edelleen

itse en henkilökohtaisesti näe että se olisi jokin käänteentekevä uusi mullistus suomen ilmastopolitiikassa joka tälläkin hetkellä meidän omia sitoumuksiamme panee toimeen konkreettisin ratkaisuin myös ilman ilmastolain olemassaoloa

tutkimustoiminnan osalta myös niillä rakenteellisilla muutoksilla joita me olemme tehneet merentutkimuksen osalta ja nyt erittäin ripeästi edenneellä sektoritutkimuspuolella jolla luonnonvarojen ja ympäristötutkimuksen yhteistoimintaa on tiivistetty pyritään siihen että olemassa olevillakin resursseilla pystyttäisiin meillä entistä tehokkaampaan tutkimukseen

totesin todellakin ryhmäpuheessa että pitäisi avoimin mielin pohtia tulisiko joitakin unionin asioita siirtää takaisin jäsenvaltioille siis pohtia ja tarkastella niin kuin muissakin jäsenmaissa on esitetty sitä että onko järkeä kaikkia asioita kierrättää brysselin kautta onko järkeä jokaisen politiikan kaikkia toimeenpanon nippeleitä esimerkiksi kierrättää sieltä brysselin kautta

tällä hetkellä ei ole vielä riittävän kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita eikä ole lähivuosina näköpiirissä että radikaalia olennaista uutta tältä osin tapahtuisi valitettavasti

kuitenkin pitää muistaa että riippumatta kansainvälisistä sopimusneuvotteluista ilmastonmuutoksen vastaista työtä tehdään hirveän paljon

mutta kansainvälisestikin katsottuna tämän metsänielulaskennan valossa meidän tietysti tarvitsee kyllä aina kriittisesti katsoa että lähtökohta ei voi maailmantappiin olla se että esimerkiksi metsää raivataan aina uusiin tarkoituksiin

kun te korostatte käytännönläheistä euroopan unionin politiikkaa myös hallituksen taholta niin miksi te kategorisesti selonteossa ja tänään puheessanne täällä totesitte että tämä ei ole tarkoituksenmukaista eikä järkevää

eli tehdään paljon toimenpiteitä jotka kääntävät tätä kehitystä kestävämpään suuntaan mutta ne kaikki eivät ole riippuvaisia tai johdu kansainvälisestä sopimuksesta

hoskoselle lohdun sana

kyllä puulla saa uuniansa lämmittää vielä jatkossakin

kun te muuten olette avoimin mielin pohtimassa erilaisia unionin tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä niin minkä takia hallitus tässä kohtaa lyö liinat kiinni niin että kaikki se mikä on brysseliin kannettu pysyy siellä ja mitään ei jäsenmaihin takaisin otettaisi

hiilivarastoarviotahan meillä jonkun verran on mtt syke ja metla tämän kaltaiset laitokset ovat jo tehneet mutta pitää nyt katsoa sitten millä tavalla se kokonaisvaltaisemmin lähtisi liikkeelle

ukkola hyvin ja seuraamaan näissä yhteistyöhankkeissa

luonnollisesti kun pohditaan pohjoismaisen yhteistyön roolia eu politiikassa aivan keskeistä on niin kuin ministeri toi esille huomioida pohjoismaiden erilaiset integraatiomallit euhun liittyen

kansainväliset erilaiset instituutit ja oppilaitokset myös arvioivat koko ajan näitä ilmastopoliittisia toimenpiteitä

kun ajatellaan pohjoismaiden neuvoston roolia niin ajattelen ainakin itse että jo pelkästään sen työskentelytavan ja rytmin erilaisuuden vuoksi voi olla niin että pohjoismaiden neuvoston luontevin eu poliittinen rooli syntyy nimenomaan sitä kautta että se katsoo keskeisiä teemoja ja strategisia kysymyksiä joissa pohjoismaiden on syytä myös eu piirissä tehdä yhteistyötä eikä se ehkä niinkään osallistu siihen päivänpolttavaan juoksuun

laxellin aikaisempaan puheenvuoroon että euroopan unionin päästökauppa on todettu itse asiassa kohtuullisen tehokkaaksi keinoksi vähentää päästöjä tehokkaimmaksi mitä tähän mennessä on vielä globaalisti löytynyt

valitettavastihan tilanne on se että päästökaupan kautta ei ainakaan vielä ole syntynyt niin kallista hiilidioksiditonnin hintaa että se kaikilta osin ratkaisi yksistään uusiutuvan energian kannattavuusongelmat

luonnollisesti pohjoismaiden neuvostolla on edelleen kädet täynnä työtä edistää myöskin pohjoismaiden välillä ratkottavia asioita niin kuin aina silloin on todettu oliko se muun muassa norrbackin raportti joka tämän on osoittanut

mitä tulee eu politiikkaan ja pohjoismaiden yhteistyöhön muutenkin kuin pohjoismaiden neuvoston toimesta niin näen ainakin itse kaikkein realistisimmaksi katsoa sitä yhteistyötä nimenomaan asiakohdittain

meillä on tiettyjä yhdistäviä tekijöitä pohjoismainen hyvinvointimalli meidän demokraattiset yhteiskuntamme avoin kansainvälinen talous siihen osallistuminen joissa meillä on yhteisiä intressejä ja kannattaa tavoitella yhteisiä näkemyksiä

ja samalla on myönnettävä että meillä on kosolti myöskin asioita joissa yhteisiä intressejä ei niin paljon ole ja myös asioita joissa yhteisiä näkemyksiä ei kerta kaikkiaan ole löydettävissä

arjessa on itsellänikin kokemusta siitä että esimerkiksi ennen ministerineuvoston kokousta sen sektorin pohjoismaiset ministerit pitävät palaverinsa ja katsovat sen asialistan läpi

pidän tällaista käytännöllistä yhteistyötä ihan hyvänä

mutta toisin kuin edustaja gestrin täällä mainitsi en ajattele että tapaamisten lisääminen on ratkaisu koska yksinkertaisesti ihmisten kalenterit ovat täynnä vaan ratkaisuna on parempi fokus

kun arktinen alue ja arktiset kysymykset ovat pohjoismaille niin luonteva osa myös eu politiikassa niin onko käynnissä minkäänlaista konkreettisiin tuloksiin pyrkivää pohjoismaista yhteistyötä eu politiikan suuntaamiseksi tiettyihin kysymyksiin tiettyihin konkreettisiin asioihin myöskin arktisella alueella

pitäisittekö te ministeri realistisena sitä että tätäkin asiaa voitaisiin katsoa pohjoismaisessa yhteistyössä siten että euroopan unionin jäsenmaat veisivät eu pöytiin ylikansallisiakin hankkeita ja että eu rahoitusta yhteensovitettaisiin euroopan unionin ulkopuolisten pohjoismaiden kanssa

esimerkiksi norjasta me tiedämme että heillä saattaisi pelimerkkejä ollakin lisäinvestointeihin esimerkiksi edustaja rundgrenin esille nostamissa jo aiemmin pohjoismaiden neuvostonkin syynäämissä yhteispohjoismaisissa arktisen alueen hankkeissa

edustaja heinonen ja joku toinenkin kollegoista tässä aikaisemmin toivat esille että ehkä yksi keskeisiä ongelmia tämän asian ympärillä on ollut ja on että ihmisillä on aivan väärää tietoa ja täysin väärä käsitys siitä mitä heiltä edellytetään ja mitä heiltä ei edellytetä

arvoisa puhemies

tähän olen matkan varrella itsekin lukuisia kertoja törmännyt että ihmiset joilla on puuvessallinen mökki eikä edes juoksevaa vettä pelkäävät että heidän pitää tehdä joku kallis investointi kun tosiasia on se että heidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään

myös budjettikeskustelussa on hyvä muistaa tämä seikka koska me olemme viime vuodet puhuneet erityisen paljon ilmastosta mutta tosiasia on että lajistot ja luontotyypit häviävät tällä hetkellä maapallolla sellaista vauhtia että se pahimmillaan aiheuttaa merkittävän uhan yhä laajemmasta ekosysteemien toimivuuden vaarantumisesta ja se pitää muistaa täällä suomessa joka on vielä tällä hetkellä biokapasiteetiltaan yksi maailman vankimpia maita jos per capita lasketaan mutta jossa myös meillä luonnon monimuotoisuus köyhtyy ja on korkea aika ja täysi syy puuttua yhä tehokkaammalla ponnella myös tähän kansainvälisesti katsottuna erittäin merkittävään ja haastavaan ympäristökysymykseen

koenkin että tämä on varmasti tämän salin meidän kaikkien yhteinen haaste että teemme työtä sen eteen että on oikea käsitys ja oikea tieto ihmisillä eri puolella suomea siitä mitä tarvitaan ja mitä ei tarvita jotta heidän ei tarvitse turhaan olla huolissaan siitä että jotain ylitsevuotavia maksuja on tulossa sellaisessa tilanteessa kun erittäin paljon on niitä tilanteita että ei tarvitse tehdä mitään uutta tai tarvitsee tehdä hyvin vähän

arvoisa puhemies

kansainvälisesti on käynnissä ollut arvio siitä että jos ekosysteemien toimivuus todella heikentyy niin sillä on erittäin merkittävät taloudellisetkin vaikutukset

ensinnäkin tässä keskustelussa ed

sen vuoksi niin ilmastonmuutoksen torjuntaan kuin myös luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen on myös taloudellisesti järkevää satsata ja satsata ajoissa

pentti oinonen peräänkuulutti sitä että pitäisi ottaa joku aivan uusi näkökulma nyt näihin säädöksiin mutta hän jälleen kerran jätti sanomatta mikä se olisi

arvoisa puhemies

ehkä tärkein asia on se että kun meillä on etelä suomen metsien suojeluohjelma metso joka suomen olosuhteissa on tärkein yksittäinen väline turvata monimuotoisuuden köyhtymisen hidastumista ja pysäyttämistä tässä maassa niin metson toteutusta jatketaan ja sitä jatketaan myös taloudellisilta resursseiltaan korkeammalla intensiteetillä kuin kuluvana vuonna

ymmärsinkin lopputulemana että hän haluaisi kenties romuttaa ympäristönsuojelullisen näkökulman

esimerkiksi rantakaavoituksen osalta kunnat tietävät mikä on rantaa mikä ei

te kävitte kyllä läpi kattavan katsauksen mitä lehdet ovat kirjoitelleet tai mitä joku muu ihminen on sanonut mutta ensimmäistäkään omaa ehdotusta tai ajatusta tähän puheenvuoroonne ei sisältynyt ei yksinkertaisesti mitään omaa

kun te totesitte alkuun että nyt teidän monivuotinen taistelunne saa arvoisensa päätöksen minä jo luulin että te nyt tuette tätä ehdotusta mutta sitten kuitenkin loppupuhe oli taas aivan päinvastaista

kävin maanantaina siellä itse tutustumassa paikan päällä ja olisi ehkä kaikkein tarkoituksenmukaisinta jos onnistuisimme houkuttelemaan suurten energiayhtiöiden kiinnostusta energiainvestointinäkökulmasta tätä biokaasutusta viemään eteenpäin

södermanin esille nostama näkökulma ikäihmisistä oli tärkeä

ehkä on syytä mainita tässä yhteydessä myös tähän teemaan liittyen että kiviniemen hallituksen ohjelmassahan on ensimmäistä kertaa mainittu myös se että käynnistetään valmistelut laajemman kehitysindikaattorin nostamiseksi bktn rinnalle jotta voimme tulevina aikoina ja tulevina vuosina arvioida yhteiskunnallista kehitystä myöskin vähän laajemmasta näkökulmasta ja aika paljon laajemmasta näkökulmasta kuin pelkästään bktta mitaten

tämän ikäpoikkeuspykälän lähtökohtainen ajatus ja tavoitehan nimenomaisesti on ollut ja on että ikäihmisten ei tarvitsisi tämän investoinnin takia muuttaa kotoansa ja siinäkin luulen että olemme laajasti tämän ajatuksen takana

haja asutusalueitten jätevesikysymys puhutti monia ja totta on että sen asetuksen toimeenpanossa ollaan aivan alkutekijöissään vaikka tämä toimeenpanoaika on jo yli puolenvälin mennyt

jos teidän mielestänne ihmisille ei ole kerrottu niin ympäristöministeriö on koko toimeenpanoajan pyrkinyt jakamaan oikeaa informaatiota sekä internetissä että perinteisten väylien kautta

asetin viime viikolla selvitysmiehen nyt kartoittamaan nämä toimeenpanon pullonkaulat katsomme mistä kaikista asioista se johtuu että näitä investointeja ei viedä eteenpäin ja tekemään sitten ehdotuksia miten meidän pitäisi petrata

me emme ole myöskään halunneet lähteä muutostoimenpiteisiin hötkyillen vaan kutsuin selvitysmiehen selvittämään miksi toimeenpano on edennyt niin hitaasti ja hänen ehdotuksensa perusteella on sitten myöskin tehty nämä esitykset joita kävin tuossa puheenvuorossani läpi

toinen sektori missä luonnon monimuotoisuuden teemavuosi tietyllä tavalla myös talousarvioon heijastuu on se että eduskunnan käsittelyyn on annettu lakiesitys selkämeren kansallispuiston perustamisesta ja lähiaikoina hallituksessa on tarkoitus keskustella ja linjata myös siitä millä tavalla sipoonkorven luontoarvojen turvaamisessa edetään mitä luultavimmin tai todennäköisimmin kansallispuiston kautta myös siellä

meillä on valmistumassa myöskin uusi ohjeistus kiinteistönomistajille mutta sekään ei välttämättä ole ihan helppo asiakirja

ongelma näyttää olevan ennen kaikkea siinä että yksittäinen kiinteistönomistaja ei oikein saa helposti tolkkua siitä mitä juuri minulta vaaditaan ja ympäristönsuojelulaki antaa mahdollisuuden siihen viiden vuoden lisäsiirtymäaikaan silloin kun päästö on vähäinen ja kokonaisuutena arvioiden kohtuuttomiksi voidaan tulkita tämän asetuksen vaatimukset